vanhustenhoidon laatu on suorassa yhteydessä saatavilla olevien resurssien määrään sillä palveluiden tuottavuutta ei mittaamattomasti voi kehittää

toivottavasti valituksen käsittelyt eivät muodostu kalliimmiksi

siinä mielessä desimaaleilla pelaaminen ei täytä laatutavoitteita vaan siihen tarvitaan riittävästi resursointia

teollisuus ja satama alueelle sijoittuva yksittäinen postimerkkikaava ohjaa tälle alueelle asutusta vaikka suunnittelujärjestelmä osoittaa alueelle yksinomaan teollisuus ja työpaikkarakentamista

moniko kunta selviää uudesta lakisääteisestä tehtävästään

mistä silloin saadaan riittävät lisäresurssit

tämä aiheuttaa voimakkaita ristiriitoja teollisuuden ja elinkeinotoiminnan kehittymiselle yhtäältä ja toisaalta heikentää asumisturvallisuutta ja viihtyisyyttä

valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on kohdellut eriarvoisesti eri kuntia ja eri alueita ja ministeri totesi että on aika muuttaa vanhat kriteerit

tutkimuksella kartoitettaisiin syvällisemmin kaavoittamisesta johtuvia yhteiskuntarakenteen epäkohtia ja sen tuloksilla voitaisiin kiinnittää suunnittelijoiden huomiota niihin yhteiskunnallisiin seurausvaikutuksiin jotka suunnittelujärjestelmän laiminlyömisestä kansalaisille aiheutuvat

no nyt on valittu uudet kriteerit sitten

uusina kriteereinä ovat ikäryhmittäiset kustannukset ja sairastavuus kun ennen on katsottu sitä ympäristöä missä eletään ja on ollut esimerkiksi terveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa ja niitten aiheuttamia kustannuksia esi ja perusopetuksen ja kirjastojen laskennallisia kustannuksia ja taiteellisen perusopetuksen ja yleisen kulttuurin määräytymisperusteita on käytetty

odotan mielenkiinnolla hallituksen toimia rahoitusvajeen täyttämiseksi sillä ratkaisu ei ole valtionosuuksien leikkaamisen jatkaminen

tilanne on erittäin vakava etenkin sellaisilla alueilla joilla teollisuusalue on joutunut tai joutumassa osaksi kaupunkikeskustan laajenemisaluetta

esitetyllä määrärahalla tuetaan kaupunkisuunnittelun toteuttamista selvittämällä maankäytön ristiriitoja kaupunkirakenteessa

no perusteet voivat tietysti olla mitä tahansa

vanhuspalvelujen laatu näyttää riippuvan kuntien halukkuudesta eikä resurssiongelmaankaan ole esitetty uskottavaa ratkaisua

varsinais suomen kohdalla kumminkin tämän väestön ikärakenteen osalta on niin että vaikka on vanhoja ihmisiä ja he ovat hoitaneet terveyttään keskimääräistä paremmin ja sairastavuus on matalampaa niin varsinais suomen kunnista muistaakseni yhtä lukuun ottamatta kaikki kärsivät menetyksiä ja pääosin nämä rahat siirtyvät tietysti tänne ruuhka suomeen pääkaupunkiseudulle

kritiikkiä lainvalmistelussa ei ole uskallettu vastaanottaa ja thln arvioonkin ministeri vastasi pyytämällä uutta arviota koska alkuperäinen ei kelvannut

mutta varsinais suomessa ei edes tämä keskuskaupunki mitä hallitus on esittänyt kun on puhuttu tukevista hartioista ja kuntaliitoksia haluttu ajaa eli turku mikään varakas keskuskaupunki ole ja silti se menetti valtionosuusuudistuksessa satojatuhansia muistaakseni en nyt ehtinyt kerrata lukuja tuolta

kaikki oleellinen tieto olisi pitänyt antaa julkisuuteen ensimmäisellä kerralla mutta valmisteluissa hidasteltiin jotta kuntavaalit ehdittiin käydä

varsinais suomessa kumminkin on nyt ollut nokian lopettamisen johdosta rakennemuutoskuntia salo ja turku muun muassa muista puhumattakaan

arvoisa puhemies

hallituksella on sinällään oikea tavoite nostaa maamme ympäristöteknologian kärkimaaksi mutta asiat eivät ole näin yksinkertaisia

koulutus tutkimus ja tuotekehitys ottavat aikansa ja muutkin maat ja tutkijat yrittävät jopa suuremmalla väkimäärällä ja voimalla

arvoisa puhemies

kuntarakenneuudistuksessa tietysti tavoiteltiin säästöjä mutta uudistusta ei tullut samoin on sitten sosiaali ja terveydenhuollon uudistusten puuttuminen

niissäkin tavallaan jos uudistuksia tulee ja terveyspalvelut rajataan muutamiin yksiköihin se kuntalaisten ja kaupunkilaisten matkustamisen tarve lisääntyy ja sitä kautta kumminkin aiheutuu kuntalaisille kuten monissa puheissa on tullut ilmi eriarvoisuutta ja veroprosentit pienemmissä kunnissa ja kauempana keskuskaupungeista missä palvelut ovat nousevat ja asukkaat joutuvat maksamaan siitä että saavat asua maaseudulla

ilmastolaki on vaarallinen esimerkki siitä että teollisuutemme on ensin houkuteltu pois alhaisemmalla palkkatasolla ja kevyemmillä ympäristönormeilla ja sen jälkeen suomi on ollut mukana rakentamassa näiden maiden infrastruktuuria ilmaston eteen

suomi häviää siis molemmilla rintamilla

ilmastolaki ohjaisi ja vähentäisi päästökaupan ulkopuolella syntyviä päästöjä maassamme mutta saattaa kuten myös mtkn arvio on ollut lisätä vain byrokratiaa

tämä lisää kuntalaisten asuinpaikasta riippuvaa eriarvoisuutta

alueet missä sosiaali ja terveyspalvelut ovat jo korkean asumistiheyden vuoksi lähellä kuntalaisia saavat lisää valtionapuja

sen sijaan alueet joilla palvelut pitää hakea kaukaa pitkospuiden takaa menettävät tukirahoja mikä voi viedä palvelut vieläkin kauemmaksi näiltä alueilta

emme sinänsä vastusta hyviä ympäristöhankkeita mutta suhtaudumme kriittisesti liialliseen ja tarpeettomaan sääntelyyn etenkin silloin kun se ei tuo lisäarvoa vaan lisäkustannuksia vientiteollisuudellemme

ruuhka suomesta valitut lukuisat ministerit ajavat innolla tätä laajaa suomenmaata kurjistavaa ja alueita eriarvoistavaa valtionosuusjärjestelmän uudistusta jota varsinaissuomalaisena kansanedustajana en voi kannattaa

meillä suomessa on näyttöä hiilivuodon aiheuttamasta raskaan ja energiaa vaativan teollisuuden siirtymisestä suomesta halpamaihin tai ainakin eun ulkopuolelle ilmastotavoitteisiin sitoutumattomaan kanadaan jossa kemijärven sellukattilat tuottavat kovaa voittoa tänäkin päivänä

arvoisa puhemies

tulla pukkaa rikkidirektiiviä nitraattiasetusta hiilidioksidin ammoniakin ja kasvihuonekaasujen keräys ja torjuntavelvoitteita ja täällä ympäristöministeri vain toteaa ettei aiheuta taloudellisia rasitteita

arvoisa puhemies

cleantech hokema ei tuo tulosta

tarvitaan koulutusta osaamista tutkimus ja yritystoimintaa valtion tukea ja rahoitusta ja onnistunutta maailmankauppaa ennen kuin ympäristöteollisuuden tuotteista saadaan tuottoja

koska muissakin maissa on kilpailua cleantech markkinoilla niin emme kovin helpolla pääse ympäristötekniikan huippumaaksi

ministeri totesi puheessaan että kunnat laittavat ensin rakenteet kuntoon ja sitten vasta on mahdollista tehdä sote uudistusta

tästä voidaan vetää semmoinen johtopäätös että hallituksella on sote uudistuksen suhteen eväät vähän samalla tasolla kuin oli ennen kun pikkupoikana sanottiin että nostakaa tarzan puuhun että filmaus voi alkaa se oli hyvin yleinen sanonta lasten keskuudessa

tavallista kuntalaista kiinnostaa miten tasapuolinen terveys ja sosiaalipalvelujen saanti varmistetaan pienessä syrjäisessä kunnassa kun kunnalla ei ole enää oikeutta saada edes edustajaa uudella laajan tason sote alueella

edustaja maijalan lakialoite sakkojen muuntorangaistuksesta vankeudeksi on kannatettava etenkin jos vankeus suunnitellaan siten että vanki osallistuu työpalveluun tai kuntoutukseen joka voi antaa tuomitulle mahdollisuuden irtautua alkoholin tai päihteiden käytöstä vankeuden aikana edes hetkeksi

sopiva henkinen tuki mitä voitaisiin antaa vankeudessa saattaisi myöskin joidenkin osalta aiheuttaa käyttäytymistapojen muutosta vaikka tietysti rikollisuuteen ja alkoholinkäyttöön taipuvilla henkilöillä on suuri mahdollisuus sortua samaan käyttäytymiseen uudestaan palattuaan tuttuun asuinympäristöön

kyllä se monelle antaa semmoisen selvän jakson elämässä ja ajan pohtia että mitä kannattaa tehdä sitten kun vapautuu sieltä laitoksesta

perussuomalaisten valiokuntaryhmä on jättänyt tähän käsiteltävään lakiesitykseen vastalauseen

kokonaisuudessaan esityksen tavoitteena on siirtyä sektorilla valtion vastuulta olevasta satovahinkojen korvausjärjestelmästä vakuutuspohjaiseen järjestelmään

perussuomalaisten valiokuntaryhmä suhtautuu varsin kriittisesti koko esitykseen sillä viljelijöiden toimeentuloa ja selviytymistä on ajettu järjestelmällisesti alas maassamme koko euroopan unionin jäsenyyden ajan

samaten maamme istuva hallitus on omilla toimillaan sekä keskittämispolitiikallaan heikentänyt johdonmukaisesti myös viljelijöiden sekä koko maaseudun selviytymistä ja säilymistä

toisaalta olemme myöskin huolissamme siitä kehityssuuntauksesta että yhteiskunnan vastuita ollaan nyt tällä hetkellä siirtämässä vakuutusyhtiöille joilta on turha odottaa hyväntekeväisyyttä viljelijöitä ja muita maataloustuottajia kohtaan

valiokuntaryhmäämme huolestuttaa myös se näkökohta että koko maatalouden satovahinkojen niin sanottua vastaavuusjärjestelmää vakuutusjärjestelmää ei ole vielä edes kehitetty ei vakuutusyhtiöiden eikä muidenkaan toimesta

tuohon edustaja anttilan puheenvuoroon sopisi lisäksi että tällaista syrjäytymistä on monella asteella muun muassa korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa ja se välittäminen niistä nuorista saattaa monesti tökkiä jopa niin että opettajat eivät ole piisalle aktiivisia antamaan nuorille lopputyön aiheita taikka seuraamaan ja hieman ohjaamaan siinä

vaatimukset selvitetään mutta vielä pientä ohjausta ja tukemista niin saatettaisiin säästyä siltä etteivät mene opiskelijan neljän taikka kahdeksan vuoden opinnot hukkaan ja se parantaisi hänen selviytymismahdollisuuksiaan loppuelämästä

jää myöskin arvailtavaksi joutuvatko esimerkiksi jokivarsien ja vesistöjen rantojen asukkaat erilaiseen asemaan vakuutushinnoittelussa ja joutuvatko he yksin vastaamaan korkeampina vakuutushintoina siitä että sattuvat asumaan rannoilla tai mahdollisten voimayhtiöitten juoksutusten alueella

tässä nyt on terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetushallituksen raportti joka on julkaistu pari vuotta sitten

nuorten syrjäytyminen on ehkäistävissä periaatteessa mutta siihen tosiaan täytyy kaikkien vähän puuttua ja heidän näkemystensä mukaan tämä onnistuu vain jos eri tahot kantavat riittävää huolta lasten ja nuorten elämästä ja kun ammattilaiset kantavat vastuunsa lapsen ja nuoren ja heidän vanhempiensa tarvitseman tuen tarjoamisesta

voi myöskin arvioida että keski suomen ja pohjoisemman suomen hallanaremmilla viljelysmailla saattaisivat vakuutusmaksut nousta suuremmiksi

tasavallan presidentti sauli niinistö totesi helsingissä järjestetyssä nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksessa että lapsi ja nuori tarvitsevat vierelleen luotettavia aikuisia kanssakulkijoita

valiokuntaryhmämme edellä olevan perusteella ehdottaa että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hylätään

arvoisa puhemies

opetushallituksen pääjohtaja aulis pitkälä on julkisuudessa korostanut kansallisen ja paikallisen tason opetus sekä sosiaali ja terveydenhuoltoviranomaisten yhteistyön lisäämistä

tähän viranomaisyhteistyöhön on tullut viime vuosina pahoja esteitä tietoturvalainsäädännöstä joka on estänyt muun muassa nuorten terveydentilaa koskevien tietojen vaihtoa viranomaisten välillä

arvoisa puhemies

tässä edustajat turunen ja mölsä hyvin kuvailivat kuinka tästäkin hallituksen esityksestä tulevat hyödyt koituvat ruotsin eivätkä suomen hyödyksi

eikös tämä tuulivoiman tuki alun perin edellisen hallituskauden alussa otettu vähän niin kuin työllisyysperusteilla käyttöön

eduskunnan tarkastusvaliokunta julkaisi viime marraskuussa tämän raportin mikä on käsittelyssä

mutta siitähän on aika muuttunut

silloin ajateltiin että suomessa voitaisiin valmistaa näitä tuulivoimaloiden mastoja vaihteistoja moottoreita potkureita ja muita sähköteknisiä vempaimia mitä siinä tarvitaan

tämä pitää huomioida maahanmuuttokeskustelussa sillä kielitaidottomia ja kouluttamattomia ihmisiä on vaikea integroida moderniin yhteiskuntaan

maailmankauppahan on hoitanut sen niin että täällä ei nyt tehdä enää mitään työtä melkein sementitkin tuodaan ja valetaan sinne pitkin metsiä ja rantoja niitten myllyjen alle ja siihen tuodaan masto päälle ja vaihteistot ja muut tulevat pitkälle ulkomailta ja ulkomaisten valmistajien monikansallisten yhtiöitten toimesta

valitettavasti nuoria siirtyy eläkkeelle enemmän kuin koskaan

syy löytyy mielenterveysongelmista

jopa näitä voimaloita ja niitten käyttöä ohjataan jostain espanjasta ja siellä päätetään milloin ne pyörivät ja milloin ne eivät pyöri joten homma on lähtenyt suomalaisten työllistämisten kannalta ihan käsistä

vanhem pien alkoholinkäyttö aiheuttaa haittoja joka neljännelle nuorelle

tilastokeskus julkaisi tänään uuden tilaston työvoiman ulkopuolella olevista ihmisistä

syrjäytymisen ehkäisy lähtee kodin ja koulun lisäksi järkevästä ja mahdollistavasta työllisyyspolitiikasta

meillä on käsittelyssä kansalaisaloite avioliittolain rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta

luettuani tämän aloitteen tulin entistäkin vakuuttuneemmaksi siitä että jatkossakin avioliitto tulee solmia miehen ja naisen välillä eikä kahden henkilön välillä vaikka lakitekstin muutos on hyvin pieni ja yksinkertainen

lakialoitteessa mainitaan että uskonnollinen yhdyskunta voi esimerkiksi päättää että he vihkivät avioliittoon vain eri sukupuolta olevia pareja

tasa arvoisen avioliittolain myötä evankelisluterilainen kirkko ja muut uskonnolliset yhdyskunnat saavat edelleen itse päättää miten suhtautua samaa sukupuolta olevien avioliittoihin

arvoisa puhemies

kaiken lisäksi aloitteessa lukee että parisuhteen rekisteröinnin oikeusvaikutukset vastaavat jo nykyisin pitkälle avioliiton solmimisen oikeusvaikutuksia

nyt aloitteessa ehdotetaan että puolisot saisivat oikeuden yhteiseen sukunimeen koska puolisoiden yhteinen sukunimi korostaa heidän muodostavan yhteisen perheen

mielestäni pelkkä yhteinen sukunimi ei tee kenestäkään perhettä

perheen muodostavat yhdessä asuvat avioliitossa tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa

aloitteessa lukee että yksinkertaisinta ja lapsen edun mukaisinta olisi että perheen molemmat aikuiset tulisivat suoraan hänen huoltajikseen yhteisadoption kautta

arvoisa puhemies

siinä onkin pohtimista kummalle parille adoptiovauva annetaan hetero vai homoparille

tuleeko mahdollisen parisuhteen ulkopuolelta adoptoitavan lapsen olla adoptiovanhempien kanssa samaa sukupuolta

entäpä kummalle henkilölle adoptiolapsen huoltovastuu siirretään ja kuinka suurta elatusmaksua toinen henkilö joutuisi maksamaan erotilanteessa

kun heteropariskunta solmii avio tai avoliiton heidän oletuksenaan on että liitto kestäisi ja siinä olisi turvallista yhdessä kasvattaa mahdolliset tulevat lapset ja antaa lapsille miehen ja naisen roolimallit

aloitteessa mainitaan että lapsen kasvu ja kehitys eivät vaadi kahta eri sukupuolta olevaa vanhempaa kunhan ihmissuhteet ja elämisen ehdot ovat muuten kunnossa

tässä yhteiskunnassa on paljon yksinhuoltajaperheitä

siten nyt käsittelyssä oleva kansalaisaloite ja siitä käytävä keskustelu lähinnä häiritsee ja syrjii perinteisen avioliiton solmineiden elämää ja vakiintunutta asemaa itsenäisessä valtiossa

arvoisa puhemies

tämä tietysti on osittain yhteydessä tuossa aiemmin puheena olleeseen sähkön tuottamiseen myöskin tällä hakkeella kun ne on sidottu tuossa kiikkulautamallissa vähän toisiinsa niin että tämä on tietysti hallitusten esitysten kohdalla tasapainoilua näitten kahden välillä

mutta kaiken kaikkiaan jos tämä edistää kotimaisen energian käyttöä ja korvaa tuontipolttoaineiden käyttöä ja ulkomailta ostettavan energian käyttöä tämä on tervetullut esitys

tietysti tuommoinen jatkuvuus näissä asioissa on hyvin tarpeellista energiantuotantolaitosten toiminnan kannalta ja tällä hallituskaudella on vähän ollut semmoista hapuilua kun siinä hallituskauden alussa toimittiin vähän näitä kotimaisia energioita vastaan niin että tämä on sikäli tervetullut muutos

hallituspuolueiden edustajien on turha yrittää paeta sen hokeman taakse että korkeat vaatimukset luovat kilpailukykyistä cleantech teollisuutta

tilannetta pitäisi jotenkin kompensoida että saamme myös kotimaassa kalastettua kalaa ruokapöytään ja että kalastajien ansiotaso turvataan

senkin jälkeen tehoriittävyys on heikompi kuin eurooppalaiset tavoitteet edellyttävät

sehän on suhteellisen tasaista kaikille suomalaisille

olisi voitu käyttää kansainvälisten asiantuntijoiden ohella osaavaa suomalaista työvoimaa eikä kielitaidotonta halpatyövoimaa jopa kolmansista maista

tämä uusi laki lisää ely keskuksen valtaa yksityisiin kalavesiin ja kaventaa suomessa perinteisiä vesialueiden omistajan oikeuksia omiin kalavesiinsä

jää nähtäväksi meneekö tämä yksityisten kalavesien hallintaoikeuksien sosialisointi läpi valiokuntakäsittelyssä

ratkaisevassa osassa on hallinnollisten esteiden poistaminen ja kaava ja lupamääräysten selkeyttäminen muun muassa tuulivoimaloiden rakentamisen mahdollistamiseksi